tämä lakiesitys on yksi niistä toimenpiteistä joilla hallitus mainostaa vähentävänsä lapsiperheitten köyhyyttä

hallituspuolueitten toimesta joukkoliikenteen määrärahoja haja asutusalueilla alennettiin tulleet menneelle vuodelle ja tälle anteeksi tälle vuodelle hyvin rajusti ja olla sama ollaan tekemässä viime siis viime kesäkuussa ja sama ollaan tekemässä eli edelleen niitä pienennetään ensi kesäkuussa

tämä toimenpide on mielestäni kyllä kosmeettinen

mustajärvi juuri totesi että hyvin monen nuoren kohdalla kumpikaan huoltajista ei harrasta metsästystä eikä kiinnostusta ole metsästykseen ja voi olla että ei sukulaisillakaan ole ja tällä tavalla sitten tämä rinnakkaisluvan hankkiminen ei onnistu

itse myös perusteena tässä esitän että jos näitä ryhmiä toivottavasti tulisi joitakin lisää muun muassa nämä työttömät niin tätä kautta niin kuin aiemmin viittasin mahdollisesti tähän harrastukseen tavallaan kiinnyttäisiin niin voimakkaasti että siitä tulisi elinikäinen harrastus

kun ed

toisaalta hyvin suureen ääneen tämän vaalikauden alussa tiedotettiin että kyytitakuu toteutetaan koska myös erittäin monet linjaliikenteen autot ovat lopettaneet liikennöimisen ja näitä kulkureittejä on lopetettu tätä kautta

mutta heikkoutena arvoisa puhemies toki olen nähnyt jo kun kirjoitin nimeni alle ja tässäkin sen haluan todeta tämän valvonnan miten työttömyysjaksot muuttuvat ja niin edelleen

myös on muistettava että tosiaan tämä harrastus on maaseudulla ihmisillä yksi yleisimpiä ja se on luonnollista ja näitten nuorten harrastusmahdollisuudet ovat muutenkin rajalliset näillä alueilla

lakiesitys herättää monia kysymyksiä kuten muun muassa sen miksi erityisesti ampumaharrastajan on pakko kuulua johonkin seuraan

kaiken kaikkiaan liikkuminen on kuntien sisällä mutta myös eri paikkakuntien välillä hyvin voimakkaasti muun muassa pohjois karjalassa vaikeutunut

anneli kiljunen perusteli meidän sosialidemokraattien vastalausetta liittyen tähän lakiin hyvin perusteellisesti

osalla paikkakunnista tällainen seura puuttuu kokonaan ja monella seuralla ei ole ampumaharrastukseen sopivia sisätiloja

mutta on kyllä todettava että toisaalta näillä ratkaisuilla tällä joukkoliikenteen määrärahojen voimakkaalla laskemisella kuntien rasitetta on voimakkaasti kasvatettu

eli tämä toimeentulotuen lapsen perusosaa koskeva asia pitäisi hoitaa

mutta toivottavasti tämänkin veronalennuksen tämän lain myötä sitten näitä yrittäjiä kuitenkin riittää että tavalla tai toisella päästään sitten liikkumaan siellä

sinne kaadetaan asioita jotka ovat hallitukselle kiusallisia ja sitten sanotaan että aikanaan nämä esitykset tulevat

eli näihinkään kysymyksiin ratkaisua ei läheskään aina tule löytymään jos tämä lakiuudistus tässä muodossa etenee

eli joka tapauksessa on todettava että tässä tietyllä tempulla halutaan osoittaa vain että tällä tavalla hoidetaan tämä lapsiperheitten asema

kaikilla ei ole omia autoja

lakiuudistuksen tavoite tiukentaa käsiaseiden luvansaannin edellytyksiä ja tehostaa luvanhakijoiden ja haltijoiden terveydentilan valvontaa on perusteltu

ilotulitteet ovat räjähteitä ja niiden ampumiseen liittyy monia vaaratilanteita joita edellisissä puheenvuoroissa on jo käsitelty

valitettavasti jokelan ja kauhajoen traagiset ta paukset veivät alun perin aselakikeskustelua väärään suuntaan

on syytä tähdentää myös sitä että ilotulitteitten laatua ei välttämättä kontrolloida hyvinkään tarkasti ja niitä on vedetty myös myynnistä pois

toisaalta nämä vahingot ovat aineellisia omaisuuteen liittyviä mutta erityisen paljon tapahtuu myös tapaturmia eli henkilövahinkoja

aseiden säilyttämisen tarkistaminen tämä kotirauha erilaisten asevelvollisuuden suorittamiseen liittyvien tietojen ja hakijan terveystietojen luovuttaminen ei liene kaikilta osin ongelmatonta perustuslakimme kannalta

tässä yhteydessä on myös syytä todeta se että aivan hyvin on mahdollista että ilotulitteilla tehdään tarkoituksellisia vahingontekoja

no älä ilotulitaterilla ja ja toivottavasti tietysti näitä ei sitten jatkossa tapahtuisi tällä tavalla ja tässä määrin eikä missään tapauksessa henkilöihinkään niitä kohdennettaisi

arvoisa puhemies

todettakoon heti että niille jotka harrastavat metsästystä ampumaurheilua tai molempia uusi aselaki ei tuo rajoituksia tai uusia velvollisuuksia harrastukseen

pyysin tämän puheenvuoron ed

eli minulla on kyllä täysin toisenlaiset kokemukset mitä liittyy kalastukseen ja viittaan lakialoitteen ensimmäiseen allekirjoittajaan

me tiedämme että käytännössä vanhempien valvonta on monessa tapauksessa lähes mahdotonta ja hyvin paljon näitä nuoria liikkuu ilotulitteiden kanssa tuossa uudenvuoden seutuvilla

ainakin minulla on sellaiset pelastusliivit joihin eivät verkot tartu ja kalastaessa aivan hyvin niitä voi käyttää

väitänpä että niissä tilanteissa ennen kaikkea tulee tavallaan voi sanoa vaarallisia tilanteita koska ainakin tällä iällä vuosien mittaan on nähnyt sen että välttämättä se tasapaino ei ainakaan parane ja jalat eivät samalla tavalla liiku veneessä kuin aiemmin

arvoisa puhemies

myös minun nimeni löytyy tästä aloitteesta kannatan sitä

tämän lakialoitteen tahtotila on hyvä siihen voi yhtyä mutta jos olisi pyydetty allekirjoitusta niin en olisi sitä allekirjoittanut

samoin syrjäytyneiden epätoivon ja perheväkivallan vähentämiseksi sekä alkoholiongelmien lievittämiseksi tarvitaan muita toimenpiteitä

toki myönnän sen että huoli on niin yksityisillä kansalaisilla liittyen näihin palveluihin kuin myös tietysti työntekijöillä erittäin suuri

jos tämä lakiesitys myös etenee niin taatusti pimeitten aseitten hinta tulee nousemaan ja niinpä ainakin pimeät markkinat tulevat tästä lakiesityksestä hyötymään

niinpä nämä liivit mielestäni ovat vielä tähdellisempiä kun ollaan kalastamassa oli sitten kyse katiskojen kokemisesta jolloin useinkin joudutaan pystyyn nousemaan tai sitten kun verkkojen kanssa pelataan

niin kuin edellisessä puheenvuorossa todettiin hallussapitomaksu on maksettava tällöin toistamiseen

mutta joka tapauksessa toivottavasti entistä enemmän näitä liivejä myös jatkossa käytetään meni tämä laki läpi tai ei koska sillä tavalla ainakin turvallisuus lisääntyy

arvoisa puhemies

valiokunnan kannanotto perustelutekstissä tältä osin on lepsu

eli siinä mielessä me olemme täällä ennenkin säätäneet tällaisia tiettyjä lakeja joitten valvominen on ongelmallista mutta toivotaan että kuitenkin edes voitaisiin edetä näissä ikärajoissa ja tällä tavalla myös säädellä ilotulitteiden holtitonta käyttöä

toki on ymmärrettävä että silloin yhtiö on joutunut turvautumaan erilaisiin toimenpiteisiin niin että kuitenkin toimipisteverkko olisi mahdollisimman tiheä

samalla valiokunnan mielestä on kohtuullista että varsinainen päälupa hallussapitoon voidaan vaihtaa täysi ikäiseksi tulleelle ilmaiseksi tai ainakin tavanomaista selvästi edullisemmin

sehän on tehty tiheästi asutun keski euroopan lähtökohdista tämä on meidän muistettava

ehdotuksessa ei ole mitään järkeä

mielestäni tämä olisi ollut todettava tässä selvästi jyrkemmin eli uutta maksua ei tässä vaiheessa saisi enää toistamiseen kohdentaa

nyt tietysti kuluttajille on jatkossakin pyrittävä takaamaan sama taso kuin tähänkin asti näillä postimerkillisillä kirjeillä on ollut ja sama taso peruspostipalveluissa

mutta vaarana on tietysti yritysten puolella ainakin se että maaseudulle ja kaupunkiin lähetettyjen postien hintaerot jatkossa saattavat kasvaa

arvoisa puhemies

lain lähetekeskustelussa voimakasta arvostelua aiheutti hallituksen esitys laajentaa poliisin oikeuksia aseiden säilyttämisen tarkistamiseksi

mutta toki suurena vaarana joka meidän on pystyttävä estämään on se että jatkossa sanomalehtien jakeluhintoja joudutaan eriyttämään

on helppo olla äänessä jos ei tiedä aseesta ampuma ja metsästysharrastuksesta sekä niihin liittyvästä lainsäädännöstä mitään

perustuslakivaliokunta katsoi omassa lausunnossaan että kotirauhan piiriin ulottuva tarkastusvaltuus ei vaikuta lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen mutta esitti samalla terveisiä hallintovaliokunnalle joidenkin täsmennysten osalta

toivon että lakiesitys hylättäisiin kun se tuolla valiokuntakäsittelyssä on tai paremminkin palautettaisiin uudelleenvalmisteluun

hallintovaliokunta pitää nykyistä sääntelyä riittävänä eikä pidä perusteltuna ampuma aseiden säilyttämisen tarkistamiseen oikeuttavan sääntelyn laajentamista nykyisestään ja hyvä näin

jos hallituspuolueet eivät ole tällä kannalla eivät halua sen käsittelyä pysäyttää niin kuitenkin uskon että varsinaisessa valiokuntakäsittelyssä ja näissä lausunnonlaatijavaliokunnissa ja varsinaisessa mietinnössä sitten tätä esitystä pystytään parantamaan ja merkittävästi

mietinnössä esitetään lääkärille velvoitetta ilmoittaa jos aseluvan hakija on hänen mielestään sopimaton pitämään hallussaan ampuma asetta

samanlainen ilmoitusvelvollisuus lääkäreillä on ajolupaa koskien

arvoisa puhemies

myös tähän asiaan liittyy runsaasti virheellisiä käsityksiä ja toivottavasti nyt sitten vihdoin ja viimein tiedotus menee perille

arvoisa puhemies

ovatko jotkut eläkeläisjärjestöt tai muut yhteisöt todella vaatineet onko siitä mustaa valkoisella että siirryttäisiin tällaiseen järjestelmään

arvoisa puhemies

pulliainen viittasi näitten puheenvuorojen edustavuuteen ja erinomaisuuteen mutta allekirjoittaneella ei ollut mahdollisuutta kuulla aiempia puheenvuoroja mitkä liittyivät tähän lakialoitteeseen

kysyn arvoisalta ministeriltä

ja niin kuin tuolla aiemmin viitattiin asetuksella tullaan tarkentamaan näitä ohjeita tähän liittyen

toki lämpimästi tätä kannatan

onko joukkoliikennelain yhteydessä tarkoitus tehdä päätökset yhden miehen selvityksen pohjalta vai nopeammassa tahdissa

tuon tässä esille toki monen muun ryhmän ohella juuri ne henkilöt jotka kansaneläkkeellä elävät tai joilla on kansaneläke ja pieni työeläke

ja nytten tosiaan itse ennustan että jos ja kun tämä lakiehdotus hyväksytään niin suomessa on jatkossa entistä enemmän sellaisia eläkeläisiä joilla osa tuloa on ollut ruotsista ja osa tuloa on ollut suomesta ja eläkkeet siis näistä molemmista maista jotka ovat entistä tyytymättömämpiä

asialla olisi varsin kiire

kuten myös aiemmissa puheenvuoroissa on viitattu silläkin puolella myös tätä valtion rahan nostamista tarvittaisiin kiireellisesti

kyllä viimeisen vuoden aikana heidän tilanteensa on voi sanoa yleisesti erittäin paljon heikentynyt

me jokainen tiedämme mitenkä energian hinta vaikuttaa jokapäiväiseen elämään liikkumiseen

lupa edellyttää kahden vuoden aktiivista ammunnan harrastamista ampuma asekouluttajan ohjauksessa ja harrastustodistuksen saamista kouluttajalta

edelleen haluan tähdentää ministerille ja uskon kun tätä elvytyspakettia kootaan että kevyen liikenteen hankkeisiin ja yleensä perustienpitoon eri puolilla maata tähdellisiä hankkeita löytyy joka puolelta nyt niin ohi on kulunut ja sitten kohdennettaisiin näitä resursseja

monella on myös asunto omakotitalo ja myös lämmityskustannukset ovat voimakkaasti lisääntyneet

sasin vastauksen

tulosta soveltuvuustestistä jonka lupaviranomainen järjestää luvanhakijalle ei voi siis tämä soveltunut testin tulos ei voida yksinään käyttää kielteisen lupapäätöksen perusteena

toki sitten mistä myös paljon tässä talossa on puhuttu ja tänäänkin ruoka on kallistunut eli kaiken kaikkiaan elämiseen liittyvät menot ovat voimakkaasti kasvaneet mihin ei välttämättä voi vaikuttaa

valiokunta ehdottaa että ampumaseurojen nimeämien ampuma asekouluttajien koulutuksen järjestämisvastuu ja kouluttajien hyväksyminen sälytettäisiin poliisille ja että koulutuksen on oltava myös maksutonta

edellisissä puheenvuoroissa on viitattu kalastuslain kokonaisuudistukseen ja koska se tietyllä tavalla liittyy tähän aloitteeseen vain yhteen asiaan haluan vielä lopuksi kiinnittää huomiota

todella lämpimästi kannatan että tässä asiassa voitaisiin liikkua eteenpäin

poliisihallinnon uudelleenjärjestelyjen myötä poliisilta menee entistä suurempi aika byrokratian pyörittämiseen ja asiakkaiden kuljettamiseen

nyt on muistettava että kun veronalennuksista puhutaan tuloveronkevennyksistä niin toki tätä ryhmää muun muassa ne eivät koske ollenkaan

viestejä on tullut myös siitä että kalastusalueitten hallintoa ollaan uudistamassa ja sieltä halutaan pois virkistyskalastajien vapaa ajankalastajien edustus

myös poliisin toimintavalmiusajat ovat osassa suomea kasvaneet huolestuttavan pitkiksi niin myös pohjois karjalassa omassa maakunnassani

eli tähän saakka ne viestit mitä näiltä kalastusalueilta on tullut kertovat että siellä yhteistyö on ollut todella hyvää ja vapaa ajankalastajien edustajat ovat pystyneet viestimään ja antamaan asiantuntemusta muun muassa istutustoimintaan ja kalavesien hoitoon ja sitä kautta auttamaan välillisesti tavallaan tätä vapaa ajan kalastusta tätä hienoa harrastusta harrastajien tavallaan mahdollisuuksia muun muassa saaliitten määrään koska todella kyllä se on hienoa että jotain niistä vesistä saa

en ihmettele yhtään sitä että kansalaiset ovat huolissaan turvallisuudestaan koska poliisin ennestään niukkoja resursseja joudutaan ohjaamaan varsinaisen tehtäväkentän ulkopuolelle ja erityisesti tänä syksynä myös omassa maakunnassani pihakarhujen häätämiseen

olen todennut useissa eri yhteyksissä että muutama vuosi sitten toteutettu reilu alkoholiveron alentaminen oli virhe mutta samalla tavalla tietysti olisi virhe sitä kerralla hyvin paljon nostaa

eli kun kalakantojen parantamisen ja vahvistamisen eteen tätä työtä on tehty yhdessä niin toivon toki että tässä nykyisessä järjestelmässä sitten kun tämän kalastuslain kokonaisuudistus tulee aikanaan käsittelyyn ei lähdetä niitä toimivia todella hyviä järjestelmiä

ensinnäkin epäilen sitä onnistuuko tämä löydetäänkö jokaisesta seurasta tämä kouluttaja voidaanko siihen velvoittaa

arvoisa puhemies

selonteossa todetaan että suurin osa selontekoa toteutettavista toimenpiteistä ei vaadi uusia varoja vaan muun muassa varojen uudelleenkohdentaminen on yksi keino

arvoisa puhemies

rajalan tekemällä lakiesityksellä on hyvä tavoite mutta tähän liittyy yksi merkittävä ongelma ainakin tällä hetkellä

maassammehan on kokeiltu myös täysraittiutta mutta siitä saadut kokemukset on kyllä unohdettu

arvoisa ministeri tämä herättää kysymyksen kuinka ja millä aloilla tätä uudelleensuuntautumista sitten tehtäisiin

kuten tiedämme hyvin suomihan on näissä eu asioissa tavallaan etujoukossa ja toteuttamassa tosiaan näitä direktiivejä joskus jopa ennakkoon

keskustelu on päättynyt

puhemiesneuvosto eli pysyvä ekstaasi ole omaa metsätalousmalli on käyty keskustelua varten siellä päivystksi kahdeksasosia kuin mies suostui

miksi me emme todella voisi jo tässä vaiheessa julistautua gm vapaaksi valtioksi niin kuin moni muu maa on tehnyt

siitä koiran sirusta on tunnistettu nämä tiedot ja kennelliittoon on sitten otettu yhteyttä ja niin kuin lakialoitteen esittelijä tässä totesi sieltä löytyvät nämä mikrosirutiedot mutta tietosuojaan liittyen en tiedä tarkemmin näitä sääntöjä sieltä on todettu että ei heillä ole oikeutta antaa omistajan tietoja

sen jälkeen kun alkoholi vapautui kun alkoholin saatavuutta on rajoitettu tai oleellisesti nostettu alkoholin hintaa nämä kieltolain lieveilmiöt on toteutuneet mutta onneksi huomattavasti lievemmin